päätöksen suomen tuesta me teemme vakaan talouden kehityksen suomen kansantalouden ja suomalaisten edun pohjalta

euroopan unionilla on koulutuspolitiikkaan liittyen selkeitä tavoitteita

tutkintojen yhdenvertainen kehittäminen opintojen hyväksiluettavuuden parantaminen opiskelijavaihdon ja harjoittelijavaihdon lisääminen

eriyttäminen eun yhteisen kulttuuripolitiikan ja kansallisen kulttuuripolitiikan välillä ei ole aina helppoa

keskustelemme maamme kunnianhimoisesta uusiutuvan energian käytön tavoitteesta ja esillä on hallituksen hyvä esitys siitä miten tuota tavoitetta kohti päästään

sahojen sivutuotteiden osalta syöttötariffi sai alkuunsa ihan hyvän vastaanoton mutta sen jälkeen kun selvitettiin millaiset investoinnit tämä järjestelmä vaatii niin se alkuhuuma on mennyt ohi ja nyt on tullut kielteistä palautetta

mutta arvoisa puhemies kiinnittäisin huomiota siihen että alueet ovat kovin erilaisia ja jos minä nyt pikkuisen tuon tähän oululaisen nurkkapatrioottisen tilanteen niin minä olen ymmärtänyt sen tilanteen sellaisena siis nuorisotyön osalta että jos sillä kunnallisella organisaatiolla kokonaisuutena irtoaa osoite siihen nuoreen henkilöön niin hän on miltei menetetty pitkäksi aikaa

onko ministeri tietoinen sahojen empivästä tilanteesta ja onko mitään tehtävissä että tämä saataisiin kumminkin jalalle ja tämäkin energia saataisiin talteen

sitten toinen asia

kun uusiutuvasta energiasta puhutaan niin puupellettien tuotanto lienee tulossa

kysyn nyt ministeriltä

elikkä tarvitaan valtava henkilökunta kaivamaan yhteys ja niin kuin tavallaan tunkeutumaan yksityisyyden alueelle että saadaan hänet yhteiskuntaan takaisin mukaan

missä vaiheessa on valmistelu siitä miten puupellettituotantoa tuetaan ja myöskin pellettien käyttöä energialähteenä avitetaan

täällä mainitut nuorten toimitilat on hyvä ajatus ja varmasti helppo toteuttaa

nykyäänhän vapautuu suuria kouluja ja kuntaliitosten myötä myöskin paljon ylimääräistä tilaa

arvoisa puhemies

mielestäni tämä laki on todella odotettu tai tervetullut ja antaa mielestäni hyvän palautteen niille tahoille kunnille ja alueille missä nyt jo on verkostoiduttu ja nyt jo tehdään tässä esitettyä etsivää nuorisotyötä

melkeinpä kaikki asiantuntijat jotka tuntevat kansainvälistä koulutuskäytäntöä ihmettelevät miksi suomi ei tämmöisiä kokeile ja ota käytännöksi

tässä esityksessä säästövarat voidaan nostaa vasta kun henkilö on saavuttanut määrätyn iän

ministeri kiviniemelle joka kiirehti pois lausun kiitoksen ennakkoluulottomuudesta esityksen tuomisessa

työryhmä katsoi että pitkäaikaissäästämistä tulee kehittää vanhuusajan menoihin varautumiseksi

toisaalta tasapuolisen kilpailun ja tarjonnan monipuolisuuden lisäämiseksi tarvitaan uusi säästömuoto ja aivan kuten täällä on todettu eu maissa pitkäaikaisen säästämisen kilpailua on vakuutus ja säästötuotteillakin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen tullessa me sivistysvaliokunnan jäsenet jouduimme vastaamaan kysymykseen onko tämä eduskunnan käsittely pelkästään teatteria

petovahinkojen kasvun vuoksi esitystä on jouduttu tarkentamaan ja maa ja metsätalousvaliokunta on tehnyt valmistelussa erinomaisia parannuksia

mietinnössä on monia yleisiä ja yksityiskohtaisia kirjauksia sekä viisi terävää lausumaa jotka kertovat kannoistamme uudistukseen ja asiantuntijoiden kuulemisen aitoudesta

minäkin kyllä lausun valiokunnalle ja erityisesti sen puheenjohtajalle kiitokset tästä avoimesta ja vuorovaikutussuhteisesta toimintatavasta ja näin on saatu varmaankin hyvä laki aikaan

perustuslakivaliokunta antoi arvokkaat nuotit niin säätiö kuin julkisoikeudellisenkin yliopiston hallinnon järjestämisestä josta vielä lämmin kiitos

tasa arvoisen yliopistoverkon turvaaminen riittävä yliopistojen kokonaisrahoitus siirtymävaiheessa ja perusrahoitus sekä autonomian lisääminen ovat mielestäni tärkeitä asioita tässä uudistuksessa

arvoisa puhemies

maaseutupolitiikkaa koskevan selonteon käsittely ajoittuu luonnonmullistusten kunnon talven sekä toisaalta alkavan kasvukauden katveeseen

porotalouden osalta poronhoitoalueen eteläisissä paliskunnissa ja rajan pinnassa koko elinkeino aivan kuten täällä on jo useammasta suusta kuultu on uhan alla

säätiöpohjaisen aalto yliopiston perustaminen on tärkeä poikkitieteellinen sekä laadukkaaseen opetukseen ja tutkimukseen tähtäävä toimi

luonnon kulkua ei voida lainsäädännöllä säätää mutta paneutumalla kriittisiin kohtiin ja panostamalla riittävästi ruokahuoltoon energiahuoltoon ja maaseudun palveluihin valoa on juuri nyt näkyvillä

susi ja ilves aiheuttavat koko vuoden aikana suuria vahinkoja ja karhu alkukesällä runsaan vasahävikin

julkisoikeudelliset yliopistot huolehtivat tasa arvoisesta koulutustarjonnasta koko maassa

toisaalta hyvinvointivaltiossa palvelujen tulee pelata tasapuolisesti koko maassa

rakenteellistakin uudistusta tehdään ohessa korkea asteella yliopistojen kesken sekä yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä

porovahingot korvataan tässä laissa aikaisemmasta kaksinkertaisesta korvauksesta poiketen nyt puolitoistakertaisina

elintarvikehuolto sen turvallisuus ja koko lähiruokaperiaate ovat asioita joita kuluttajat me keskustalaisetkin arvostamme suuresti

siihen on saatu käsittelyn aikana muutos kenelle se korvaus maksetaan

metsäpuolella juuri tehdyt uusiutuvan energian linjaukset ovat mannaa maaseudulle

bioenergia tuo tuhansia työpaikkoja näille kylille

yliopiston hallituksen ulkopuoliset jäsenet ja monipuolinen muu vuorovaikutus elinkeinoelämän kanssa ovat tätä päivää

maa ja metsätalousvaliokunta on ansiokkaasti käsitellyt oleellisia maaseudun kysymyksiä tässä mietinnössä

kuten täällä on kuultu karhut eivät jätä saaliistaan juuri jätöksiä ja siksi paliskunnalle maksetaan laskennallisin perustein tuleva vasahävikkikorvaus

sivistysvaliokunnan lausunnossa esille nostetut asiat on kiitettävästi kirjattu tähän selontekoon

koko iän kestävän oppimisen sisällyttäminen myöskin yliopistolakiin on keskustalaisen koulutusajattelun mukaista se on ollut sieltä alkion ajoista lähtien

sitä toivon kyllä hartaasti että muutokset helpottavat elinkeinon harjoittamista sillä usko on jo meinannut siellä porotiloilla loppua

toinen asia joka koiranomistajana kiinnostaa on eläinvahinkojen korvaaminen

mietintöön sisältyviä yksityiskohtia on tässä keskustelussa jo käyty perusteellisesti läpi

tässä esityksessä suurpedon koiralle aiheuttama vahinko voidaan korvata vain jos vahingon sattuessa ensinnäkin koira on ollut valvotuissa olosuhteissa omistajan tai haltijan pihassa puutarhassa taikka muutoin sille tarkoitetussa tilassa tai toiseksi sitä on käytetty metsästysmuoto huomioon ottaen valvotuissa olosuhteissa metsästykseen tai siihen verrattavaan tehtävään tai kolmanneksi sitä on valvotuissa olosuhteissa käytetty paimennukseen vartiointiin tai muuhun niihin verrattavaan tehtävään

kansainvälisten maisteriohjelmien toteutuksessa erasmus mundus ohjelmaan liittyen yliopistot ovat esittäneet lukukausimaksun kokeilun ottamista tähän lakiin

keskusta on ehdottomasti tasa arvoisen ja maksuttoman koulutuksen kannalla

kunnallisten päättäjien on löydettävä kattava kouluverkko perusopetuksessa ja toimivilla koulukyydeillä on täydennettävä verkkoa jotta koulupäivät eivät venyisi kohtuuttomiksi

samalla luodaan kuitenkin vähävaraisille opiskelijoille oma stipendijärjestelmä ja kokeilun onnistumista varten luodaan selkeät mittarit jo kokeilun alkuvaiheessa

lukio opetus on luettu myös lähikouluperiaatteella tapahtuvaksi palveluksi

itse tulkitsen valiokunnan kannan siten että myös metsästyskoirien koetoiminta kuuluu jalostusta ja metsästystä edistävänä toimintana korvauksen piiriin

keskusta pitää hyvänä että maassamme toimiville kuudelle yliopistokeskukselle on laissa perusteet toimintakonseptille ja st

ammatillisessa koulutuksessa asuntoloiden tarpeellisuus julkisten kuljetusten toimivuus sekä opintotuen kehittäminen siten että riippuvuus vanhempien tulotasosta jäisi pois madaltavat kynnystä mennä kotipaikkakunnan ulkopuolelle opiskelemaan

arvoisa puhemies

meillä asepalveluksen suorittaneilla asennon hiominen siellä alokasvaiheessa on hyvin vielä muistissa

elinkeinojen puolella laadukas perustutkimus ja riittävä soveltava tutkimus sekä monipuoliset neuvontapalvelut ovat maamme kilpailukyvyn turvaamisessa välttämättömiä asioita

jalostus eläinten ja kasvien terveys sekä muun muassa talousneuvonta ovat esimerkkejä palveluista joiden laadukkuudesta suomalaiset tilat ja maaseutu ovat kipeästi riippuvaisia

niinpä lakiin sisältyvä lausuma seurannasta ja sen raportoinnista sivistysvaliokunnalle sekä muut neljä lausumaa ovat paikallaan

suurpetojen henkilövahinkoja laki ei kuitenkaan korvaa

tätä lakia aivan niin kuin sitä alokkaan asentoa on varmaankin syytä vielä hioa ja tehdä tämä laki tämän seurannan jälkeen vielä virtaviivaisemmaksi

maaseutupoliittinen selonteko ja tuoreet bioenergialinjaukset varsinkin niiden konkreettinen toteutus aikanaan antavat uskoa ja valoa maaseudun

tasa arvon toteuttaminen keskeisten palveluiden osalta heijastuu myönteisesti monessa suhteessa maaseudun kehitykseen

kaksoiskuntalaisuus olisi hyvin tervetullut uudistus myös koillis suomen kunnille etenkin kuusamolle

palvelut on matkailupaikkakunnilla mitoitettava huippukävijämäärien mukaan

tarkastusvaliokunnan mietintö harmaan talouden katvealueista on päätös yli kahden vuoden arvokkaasta työstä isänmaamme hyväksi

mielenkiinnolla olen seurannut tätä keskustelua täällä salissa ja tämä iltapäivä on ollut avartava ja opettavainen tuokio ja lämmin kiitos asianosaisille tästä tuokiosta tärkeän asian ympärillä

menoleikkauksia ei esitykseen sisälly

harmaa talous rehottaa erityisesti aivan kuten salissa on kerrottu rakennus majoitus ja ravitsemus sekä kuljetusaloilla

toki alijäämä ja velkaantuminen ovat huolestuttavia ja talous on saatava muutaman vuoden tähtäimellä tasapainoon

harmaaseen talouteen liittyvät epätasapuoliset kilpailuolosuhteet työntekijöiden lainvastainen kohtelu veromoraalin ja muun oikeusjärjestelmän noudattamatta jättäminen

mielestäni myönteisimpiä kirjauksia budjetissa ovat takuueläkkeen tulo ensi maaliskuun alussa toisaalta sitten liikennehankkeissa seinäjokioulu ratahanke ja myöskin uusiutuvan energian linjaukset sen edistäminen

riittävä panostus epäkohtien selvittämiseen lainsäädännöllinen työ tiedonkulun ja vaihdon parantaminen enimmäisrangaistuksen korottaminen poliisi syyttäjä ja tuomioistuinlaitoksen resurssien lisääminen ulkomaisten yritysten saaminen mukaan verokäytäntöön liiketoimintakiellon kehittäminen torjuntakeinoksi voimavarojen julkinen seuranta hallituksen velvollisuus raportoida kannanoton toimenpiteiden toteutumisesta

korkeaa astetta toista astetta erityisesti lukioiden osalta ja perusopetuksen kouluverkkoa sopeuttamalla rakenteita kehitetään

pidän tärkeänä että rakennetta kehitettäessä kaikilla kouluasteilla koulutuksen saatavuudesta eri alueilla ja koulutuksen tasa arvosta on huolehdittava

harmaan talouden torjumiseksi matti vanhasen toisen ja mari kiviniemen ensimmäinen ensimmäinen toinen ja mari kiviniemen ensimmäinen hallitus ovat tehneet päättäväistä työtä

hallitus on päättänyt käännetyn arvonlisäveron käyttöönotosta tämän vuoden huhtikuun alusta alkaen

arvoisa puhemies

harmaa talous on hyvinvointivaltion syöpä joka hoitamattomana leviää hallitsemattomasti

harmaan talouden torjuminen on yhteinen asia ja yhteinen etu

peruspalveluihin liittyen arvoisa puhemies olen huolestunut julkisin varoin tuettujen laajakaistan postipalvelujen ja televisiokanavienkin tasapuolisesta saatavuudesta eri osissa maata

nykyisillä hankkeilla ja kehitystrendeillä tasapuolisesta saatavuudesta ei lähitulevaisuudessa voi puhua

työsarkaa tämän korjaamiseen hallituksella ja palveluita tarjoavilla yrityksillä kyllä riittää

jäätelö marjojen kera on ollut monesti paikallaan

arvoisa puhemies

nykyisessä tilanteessa tämä laki on paikallaan mutta tämän lain ohella tarvitaan syrjäytymisuhan alla olevien tilanteen helpottamiseksi myös muita toimia

arvoisa puhemies

semmoinen ensimmäinen koko yhteiskuntaa koskeva yhteisponnistus voisi olla se että pyrittäisiin kaikin keinoin nyt järjestämään nuorille kesätyöpaikkoja

siinä tarvitaan kuntia valtiota ja myöskin yrityselämää elinkeinoelämää kattavasti mukaan jotta näitä työpaikkoja saataisiin mahdollisimman paljon

arvoisa rouva puhemies

nuorten syrjäytyminen on erittäin vakava kysymys ja eduskunnan sivistysvaliokunta on kiinnittänyt siihen paljon huomiota ja käynyt tätä asiaa läpi

itsestäni tuntuu siltä että vaikka tämän päivän vanhemmat väitän käyttävät enemmän aikaa omien lapsiensa hoitamiseen ja kasvattamiseen kuin on käytetty koskaan aikaisemmin varsinkin isät ovat selvästi parantaneet juoksuaan silti tuntuu että se lasten ja nuorten yhteenlaskettu aika mitä he ovat vanhempien silmien alla on pienentynyt

tästä ongelmasta mitä tällä lailla halutaan ratkaista esimerkiksi tutkimusprofessori rimpelä on todennut että varsinkin lasten ja nuorison osalta lainsäädännön ongelma on se että meillä on liikaa lakeja meillä on liian huonoja lakeja meillä on liian pieniä lakeja ei ole yhteistyötä eikä johtamista eikä asiakasnäkökulmaa ja sen takia rahaa kaadetaan ei mihinkään

tällä edistetään viranomaisten monialaista yhteistyötä yli hallintorajojen ja häivytetään näitä eri siilojen välisiä muureja mikä on erinomaisen tärkeätä

myöskin tästä etsivästä nuorisotyöstä on ollut hyviä tuloksia ja edelleenkin sitä minusta täytyy jatkaa ja kehittää ehdottomasti kehittää ja tämä siihen liittyvä tietojen luovuttaminen on erinomaisen tärkeä elementti

meillä on kouluja missä kerätään lapsista ja nuorista tietoja peräti seitsemään eri järjestelmään

kyllä se kertoo siitä että siihen on löydettävä parempaa monialaista yhteistyötä ja näitä päällekkäisyyksiä on purettava

juurikkala otti erittäin tärkeän asian esille että tässä pitäisi tehdä myöskin hyvää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ja nuorisojärjestöjen kanssa

minusta ministerin vastaus oli harmi että ministeri joutui poistumaan hieman humoristinen kun hän kertoi mitä ryhmää tämä koskee